lain järjestelmään sisältyvät sekä valtakunnalliset kalakantojen hoitosuunnitelmat että alueelliset kalatalousaluekohtaiset käyttö ja hoitosuunnitelmat

kalastuksen säätely perustuu alueella laadittaviin käyttö ja hoitosuunnitelmiin joiden laadinnassa kalastusoikeuden haltijalla on keskeinen asema keskeinen asema

vesialueen omistajilla on lisäksi jatkossakin mahdollisuus asettaa lupaehtoja myymiinsä kalastuslupiin

valiokunnan puheenjohtaja tuossa totesi että kukaan ei ole aivan tyytyväinen tähän lakiesitykseen mutta toisaalta kukaan ei ole aivan tyytymätönkään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toimimme osana unionia

yksisilmäinen säästölinja tai epärealistiset tavoitteet veisivät suomen politiikan marginaaliin tai vielä pahempaa toteutuessaan vaarantaisivat suomen ja eun tärkeät päämäärät

turha kuvitella että pääsisimme vapaamatkustajina

oikeudenmukaisuuden vuoksi suomen on toisaalta johdonmukaisesti ajettava nykyisistä maksualennuksista luopumista ja jäsenmaiden tasapuolista kohtelua

arvoisa puhemies

nyt on eulta saatavassa rahoituksessa jopa mahdollisuus kohtuulliseen korotukseen jos laatua pidetään rahoituksen perusteena

innovaatiot luovat uutta kasvua ja kilpailukykyä

arvoisa puhemies

suomalainen ruoka on todella tärkeä asia niin kuin tässä keskustelussa on jo esille tullut

maatalouspolitiikan uudistuksen tasapuolisuus ja järjestelmän selkeys sekä ensi vuonna käytävät neuvottelut etelä suomen kansallisten tukien jatkosta ratkaisevat kotimaisen puhtaan ja laadukkaan ruuan saatavuuden ja riittävän huoltovarmuuden osana kokonaisturvallisuuttamme

ministeri jari koskisen työn ansiosta maataloutemme erityisolot ovat tulleet kuulluiksi ja ymmärretyiksi eurooppalaisten päättäjien keskuudessa

nykyhallitus on asettanut maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi luomu ja lähiruuan kääntämisen vahvaan nousuun

kuluvan viikon tiistaina julkaistussa lähiruokaselvityksessä todettiin muun muassa että alalta puuttuu yhteistyötä ja koordinaatiota kaikilla tasoilla

suomen luonnonvaroja tulee voida käyttää kestävällä tavalla jotta niihin perustuvat elinkeinot ja hyvinvointi siirtyvät tuleville sukupolville

kysyisinkin ministeri koskiselta miten hallitus aikoo vahvistaa selvityksen pohjalta lähiruuan saatavuutta suomessa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

jos katsotaan tätä lepäämässä olevaa ehdotusta on päivänselvää että joku selkeämpi malli vaalin tuloksen laskemiseen tarvitaan

kansallisesti on kuitenkin välttämätöntä luoda edellytykset kannattavalle metsätalouden harjoittamiselle

eihän tästä ehdotuksesta oikein ota selkoa

tarvitaan selkeämpi malli joka on puolueiden kannalta oikeudenmukainen siitä ei ole ollenkaan kysymys mutta joka ei vaadi auetakseen kovin korkeita matematiikan yliopistoarvosanoja

veropolitiikkaan liittyy myös selonteon lähetekeskustelussa opposition erityisesti keskustan esittämä perusteeton väite että kokoomus olisi ajamassa kehysriihessä metsätilamaksua metsänomistajille

päätöksiä tehtäessä kehysriihessä kokoomus puolusti kuitenkin lupauksensa mukaisesti metsänomistajia ja lopputulos on hyvä

tämän mielenkiintoisen keskustelun jälkeen palaisin vielä tähän hallituksen esitykseen